on tärkeää että daeshin voittamiseksi tehdään kaikki mahdollinen ja tämä operaatio on tärkeä siinä

tämä oli ongelma viime hallituskaudellakin kun asiaa valmisteltiin ja vedettiin pois silloin keskustan vaatimuksesta ja en ymmärrä mihin nyt ongelma olisi kadonnut

tähän asti erityisoppilas on ollut suomalaisessa koulussa erilainen oppilas

arvoisa rouva puhemies

tuossa aiemmin edustaja arhinmäki sanoi että heidän jotka ovat olleet aiemmin solidaarisuusveron piirissä verotuksensa ei kiristyisi

olen tehnyt esityksen siitä että esimerkiksi opettajan tehtävää voisivat hoitaa väliaikaisesti myös epäpätevät ja sitten luokanopettaja lehtori ja muut nimikkeet säilytettäisiin päteville koulutuksen saaneille opettajille

tämä lainsäädäntöuudistus tekee erityisoppilaistakin erityisiä erityisiä oppilaita niin kuin jokaisesta oppilaasta suomalaisessa peruskoulussa

se osoittaa ennen muuta tavallisilta suomalaisilta työntekijöiltä suurta vastuunkantoa ja vastuuntuntoa maamme tulevaisuudesta

on totta että nyt siis tarvitaan päätöksiä ja ne päätökset jotka nyt on tehty periaatteellisella tasolla pitää myös tuoda lainsäädäntöön ja arkeen ja kaikki päätökset mitä nyt tehdään ja myös jatkossa tehdään pitää peilata aina sen kautta mitä ne vaikuttavat suomalaiseen työhön

arvoisa puhemies

tässä on keskusteltu jääradan yhteydestä ja liikenneviraston raportissa esityksessä yhteys rakennettaisiin kirkkoniemelle

en kuitenkaan itse kannata yleistä sokeriveroa vaan tuon väliraportinkin esittelemää niin sanottua yhdistelmämallia jossa sokeripitoisuutta mitattaisiin tietyllä tavalla portaittain ja vero tiukkenisi sen mukaan kuinka paljon tuotteessa on sokeria

hallitus on luvannut että jatkossa luotamme työntekijöihin ja työnantajiin yhä enemmän ja vahvistamme sopimisen mahdollisuuksia työpaikoilla

lakiesityksessä ehdotetaan että määräaikais ja valvontakatsastuksissa luovuttaisiin luvanhaltijan tiukoista riippumattomuusvaatimuksista jolloin katsastustoimipaikka voisi myös harjoittaa esimerkiksi ajoneuvon huoltoa ja korjausta

perussuomalaiset ministerit ovat tehneet erinomaista työtä kriisinhallintaveteraanien veteraaniohjelman eteen eli sen eteen että kannamme pahimmallakin hetkellä huolen jokaisesta naisesta ja miehestä jonka tehtäviin lähetämme

he maksavat siltä väliltä minkä he ovat aiemmin saaneet toisella veroprosentilla nyt solidaarisuusveron eli tiukemman verotuksen mukaista veroa

olen myös tehnyt esityksen siitä että myös koulupuolen ammattilaisille luotaisiin oma opettajarekisteri jossa olisi kaikki koulutuksen saaneet pätevät opettajat kirjattu ylös ja näin he olisivat siellä myös vanhempien koululaisten ja opiskelijoiden nähtävissä

emme enää puhu erillisestä erityisopetuslaista vaan haluamme tuoda nämä erityiset erityisoppilaat samaan perusopetuslakiin samaan perusopetuslakiin jossa ovat mukana kaikki oppilaat lahjakkaat oppilaat ihan jokainen oppilas niin myös nämä erityiset erityisoppilaat

arvoisa puhemies

jokainen päätös pitää peilata niin syntyykö työpaikkoja vai vähentääkö se työpaikkoja lisääkö se tähän maahan työllisyyttä vai vähentääkö se työllisyyttä

millä tavalla hallitus tulee ensi vuoden jälkeen edistämään paikallista sopimista hallitusohjelman kirjausten täyttämiseksi

olen ymmärtänyt että kaikki kriha veteraanit saavat kortin tänä vuonna tai ovat jo saaneet ja nyt nämä viimeiset osat ovat sosiaali ja terveysministeriössä valmistelussa

se on itse asiassa sellainen ongelma joka tänä päivänä näkyy aika monessa eikä se ole pelkästään asumisoikeusasunnoissa oleva ongelma vaan se on jopa enempi suuremmassa määrin vuokra asumisessa mutta myös jopa omistusasumisessa

silloin päästäisiin siihen että se aidosti kannustaisi näitä keksien limonadien makeisten tekijöitä vähentämään sokerimäärää

eli ne jotka ovat aiemmin olleet solidaarisuusveron piirissä maksavat jatkossa vielä enempi solidaarisuusveroa

jos katsotaan vaikkapa edellisen hallituskauden päätöksiä niin sieltä löytyy lukuisia sellaisia jotka toimivat juuri päinvastoin eli työllisyys ei parantunut vaan heikkeni

luulen ja uskon että venäjää tulevat kiinnostamaan nämä liikennöinnit jotka tulisivat mahdollisesti suomenkin kautta ja tiedämme myös sen millä tavalla venäjän niin halutessa ovat pietarin ratayhteys ja muut edenneet yllättävänkin nopealla tahdilla

mutta riippumattomuusvaatimusten lieventäminen on minun mielestäni kysymys joka pitää ottaa vakavasti voiko korjaamoihin luottaa katsastusasioissa ja itse jaan tämän huolen

tiedän että joku kysyy että kun lääkärin käsissä on terveys mutta minä voin todeta että opettajan käsissä on usein lapsen elämä

luulisi tämän nyt kelpaavan myös vasemmistolle että paljon tienaavat ovat näissä talkoissa mukana ja tämä on nyt korjattu tuonne pöytäkirjaan

perusopetus onkin ollut tämän hallituksen yksi vahva keskiöön nostettu asia

arvoisa puhemies

ja kun pystymme sieltä toivottavasti eunkin puristuksessa poistamaan nämä terveysvaikutteiset asiat jotka sitten vaikuttavat vaikkapa kolesteroliin taikka ksylitolin joka vaikuttaa hampaisiin niin luulen että tästä löytyy ihan hyvä paketti joka ei kohtuuttomasti kohdistu pieniin makeistehtaisiin virvoitusjuomatehtaisiin jättää nämä terveysvaikutteiset asiat sieltä pois ja laajenee niin että voidaan hieman pienemmällä prosentilla kerätä se sitten esimerkiksi leivonnaisista piparkakuista ja muista tuon yhdistelmämallin kautta

asumiskustannukset ovat nousseet merkittävällä tavalla ja tähän kyllä pitää pystyä ja pyrkiä vaikuttamaan jollain tavalla

ensi vuoden budjettiin ei tässä keskustelussa syvemmälle mennä mutta pidän myönteisenä sitä että verotusta kevennetään pieni ja keskituloisten kohdalla ja näin toivottavasti hivenen pystytään ostovoimaakin turvaamaan myös näinä vaikeina aikoina

arvoisa puhemies

edellinenkin hallitus esimerkiksi lupasi ohjata ikäryhmien pienentymisestä säästyneet rahat takaisin perusopetuksen laadun parantamiseen mutta silloin tuo lupaus sosialidemokraattien ollessa hallituksessa jäi vain hallitusohjelmakirjaukseksi

ehkä tämä keski afrikka ei nyt osaltamme ole kaikkein riskialttein mutta kuitenkin on mahdollista että sieltäkin viestit ovat suru uutisia taikka tulee loukkaantuneita suomalaisia nais ja miessotilaita

sama palkanmaksaja korjaajalla ja katsastajalla sama kahvipöytä aamulla mitä se sitten riippumattomuudelle tarkoittaa

yksi sellainen voisi olla se että ottaisimme entistä aktiivisemman roolin kohtuuhintaisen rakentamisen saamiseksi tähän maahan ja siinä yksi keino olisi puurakentamisen edellytysten parantaminen entisestään

arvoisa puhemies

itse melkein toteaisin mieluummin että vihdoinkin minun mielestäni tässä ei kauheasti voida suomessa ylpeillä tällä digiloikalla

myös telakkateollisuuden haasteisiin uskon täältä pohjoisesta löytyvän vastauksia ja niin kuin pääministeri totesi niin tässä asiassa syrjäinen sijainti on meille valtti

niin kuin tässä keskustelussa on esille tullut toivottavasti tämä selkeyttää ja edistää tietoyhteiskuntakehitystä hyvällä ja vastuullisella tavalla

asia on tällä tavalla etenemässä ja toivotaan että asiaan saadaan myös lisäselvyyttä

valiokuntamme arvostettu puheenjohtaja kävi tämän asian laajasti läpi ja erittäin hyvässä hengessä me myös valiokunnassa tätä asiaa käsittelimme

te puolustusministeri carl haglund olette ansiokkaasti vienyt eteenpäin kriisinhallintaveteraanien ohjelmaa jolla suomeen luotaisiin pelisäännöt vastuista näissä tilanteissa kun henkilö loukkaantuu henkisesti tai fyysisesti ja siitä miten kannamme esimerkiksi näiden nuorien naisten ja miesten perheistä vastuuta

vielä tänä keväänä ja ensi keväänä elikkä vielä kahtena keväänä ylioppilaskirjoituksissa digiaikaan tottuneet nuoret ottavat lyijykynäloikan ja loikkaavat tekemään niitä ylioppilaskirjoituksia käsipelillä tällaisessa maassa missä olemme olleet kyllä edelläkävijöitä tällä sektorilla oikeastaan kaikessa muussa

tässä lakiesityksessähän on sisällä myös viime hallituskaudella sdpn riveistä kovaa arvostelua kohdannut lex nokia

edellisen hallituksen asuntoministeri ministeri jan vapaavuori teki erittäin ansiokasta työtä puurakentamisen eteenpäinviemiseksi ja näitä rakennuksia on jo nyt saatu

todennäköisesti katsastushinta hinnoitellaan halvaksi ja huolto entistä kalliimmaksi puhumattakaan siis ylimääräisistä mahdollisista turhista huoltamisista

itse näen kansallispuistot erittäin arvokkaaksi osaksi meidän maassamme ja pidän sitä tärkeänä että tätä on myös valmisteltu ja viety eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä alueen asukkaiden kanssa

pidän itse hyvänä sitä että me käymme keskustelua vastavuoroisuusperiaatteesta ja minun mielestäni se voisi olla hyvä tavoite lopputuloksena ja sen eteen pitää tehdä töitä

sotasyyllisyysoikeudenkäynneissä tuomitut eivät ainakaan minun mielestäni koskaan menettäneet kunniaansa ja sen takia ei heidän kunniaansa voida edes palauttaa mutta tämä lakialoite joka tänään on käsittelyssä on minun mielestäni ihan hyvä ja perusteltu

sitä vastusti myös silloin vihreiden joukoista ainakin osa ja ymmärtääkseni vasemmistoliitto jotka nyt ovat tämän lakikokonaisuuden hyväksyneet ja näyttää siltä että myös sosialidemokraatit ovat lex nokian taakse asettuneet

muistan kuinka tässä hetki sitten kävimme aika mielenkiintoisen keskustelun kun tämän raportin pohjalta islannin ilmatilan valvonta nousi esille

itse asiassa siinä on käynyt niin että kun heinolaan muun muassa rakennettiin jo viisikerroksinen puukerrostalo se oli rakennuskustannuksiltaan edullisempi kuin tällainen perinteinen betonijöhkäle joita suomessa on totuttu rakentamaan

olemme siis käyttäneet kaikki ikäluokkien pienenemisestä aiheutuvat laskennalliset säästöt perusopetuksen laadun kehittämiseen

toisaalta voi kysyä miksi tässä maassa sitten talot tarkastetaan muiden toimesta kuin kirvesmiesten toimesta

millä tavalla tämä kriisinhallintaveteraaniohjelmatyö on edennyt ja koska tulette esittelemään eduskunnalle ja puolustusvaliokunnalle tämän kriisinhallintaveteraaniohjelman

silloin itse kysyin kun suomessa nousi kohu että miten voimme tällaiseen osallistua onko se sitten sitä vaikeinta ja vaativinta yhteistyötä mitä olemme valmiita tekemään pohjoismaiden kesken

mutta samaan aikaan pitää muistaa myös se minkä verran venäläiset ja ulkomaalaiset tahot investoivat suomeen ja sen takia tässä lakiehdotuksessa ja kokonaisuudessa pitää olla minun mielestäni erityisen tarkka

tämä niin sanottu perusopetus paremmaksi ohjelma pop ohjelma on pienentänyt luokkakokoja sillä olemme pystyneet kehittämään erityisopetusta

kyllä puurakentamisessa tietysti on sekin etu että silloin pystymme siirtämään niitä työpaikkoja sieltä rakennustyömaalta entistä enempi metsiin ja sahoille liimapalkkitehtaille jnp

olemme oppilaanohjausta pystyneet parantamaan sekä tehostamaan opettajien täydennyskoulutusta osaava ohjelman kautta

ja tämän keskustelun myötä sitten tuo ilmatilan valvonta joka olisi pitänyt sisällään tunnistelentoja muuttui harjoitukseksi ja minun mielestäni tietyllä tavalla myös yhteistyönäkökulmasta vesittyi

meillä suomeen investoidaan kohtuullisen vähän ulkomaalaisella rahalla ja itse toivoisin että suomi olisi tulevaisuudessa entistä kiinnostavampi investointikohde

sen takia minun mielestäni myös autokatsastuksessa pitää riippumattomuus turvata ja huolehtia siitä että saman palkanmaksajan tai saman yrityksen työntekijä vaikka se ei olisi sama henkilö ei korjaa ja katsasta ja valvo omaa työtään

tietysti yhteinen tavoite on se että näitä työpaikkoja säilyisi ympäri suomen ja tuo puurakentaminen on tässä varmasti sellainen joka kannattaa tuon kohtuuhintaisen asumisen

pidin mielenkiintoisena ja tervetulleena ministeri orpon ajatusta esimerkiksi tällaisesta kummiajattelusta

samaan lopputulokseenhan tuli oliko viime viikolla julkistettu jorma elorannan selvitystyöryhmä joka esitti yhteensä viisi perusteesiä ja niiden päälle nelisenkymmentä toimenpidettä sen eteen että suomi olisi tulevaisuudessa entistä houkuttelevampi sijoituskohde ulkomaalaisille sijoittajille ja varmasti suomi tätä tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan

minun mielestäni se on yksi hyvä keino uudistaa kotouttamista ja tuoda sellaista ihmisläheistä kotouttamista käyttöön ja toivon että se myös etenee

kysyisin nyt ministeri viitaselta

arvoisa puhemies

meillä aivan viime aikoina tuli esille ruotsin vedenalainen toiminta ja sukellusveneiden etsintä jossa meillä olisi ollut halua ja mahdollisuus antaa naapuriapua ruotsille mutta lainsäädäntö ei sitä mahdollistanut

ja tänään kiitosta ansaitsevat kyllä myös ainakin ministeri tiilikainen ja ministeri berner kasvukäytävien mal sopimusten tekemisestä

mikä on muuttanut sosialidemokraattien kannan lex nokiaan että te haluatte sen myös nyt tällä kertaa esittelevänä ministerinä allekirjoittaa ja pitää voimassa ettekä ole siitä luopumassa

tämän johdosta lakiehdotuksessa esitetään otettavaksi käyttöön uusia keinoja katsastusten laadun varmistamiseksi muun muassa antamalla liikenteen turvallisuusvirastolle aikaisempaa laajemmat mahdollisuudet katsastettujen ajoneuvojen katsastuksiin

pidän myönteisenä myös sitä että tänään käsittelyssä on myös toinen hallituksen esitys jossa päätetään kielteisten turvapaikkapäätösten käsittelyn nopeuttamisesta niin että korkeimpaan hallinto oikeuteen valituslupakäsittely voitaisiin tehdä kolmen tuomarin sijaan kahdella

nämä kansallispuistojen perustamiset ja laajentamiset ovat olleet minulle oman kansanedustajaurani mieluisimpia hetkiä ja tehtäviä

kyllä melkein voisi sanoa että tämä digiloikka ei ole meidän lukiolaisille mikään loikka vaan arkipäivää ja itse totean että parempi lopulta kuin ei milloinkaan

eli tänään se on solmittu joensuun lappeenrannanimatran oulun tampereen turun vaasan ja niin poispäin kanssa mutta myös ensimmäistä kertaa nämä kasvukäytävämallit eli maankäyttö asumis ja liikennesopimukset

toki on hyvä että nyt sen takana ovat näköjään myös yksimielisesti vihreät ja vasemmistoliittokin jotka vielä edellisellä hallituskaudella sitä vastustivat

tässä debatissa äsken tuotiin esille että neuvostoliitto olisi painostanut meidät näihin sotasyyllisyysoikeudenkäynteihin

nyt siis luodaan standardiin sidottua laadunhallintajärjestelmää ja uusi tehtävä liikenteen turvallisuusvirastolle katsastaa katsastettuja autoja

itse toivoisin että tämäntyyppisiä lainsäädäntöesteitä myös poistettaisiin että voisimme tämäntyyppisissä tehtävissä tai sitten norjan terroristi iskun tapaisissa tilanteissa auttaa toisiamme mahdollisimman helposti ja mahdollisimman nopeasti

käydä sitä keskustelua ja debattia venäjän kanssa vastavuoroisuusperiaatteesta maanomistuksessa joka nyt lähinnä koskee kesämökkejä kiinteistöjä ja tämäntyyppistä mutta samaan aikaan tehdä ne toimenpiteet niin että emme vaaranna suomeen tulevia rehellisiä investointeja joista itä suomessa pohjois suomessa ja monessa muussa paikassa on erittäin hyviäkin kokemuksia

arvoisa puhemies

edustaja jouko jääskeläinen oikeastaan toi esille että tämähän on nimittämisikä josta tässä on kyse ja siitä eteenpäin voi vielä toimia

arvoisa puhemies

ja tämä kasvukäytävä erityisesti tämä hht akseli helsinkihämeenlinnatampere ja siitä vielä pohjoiseen eteenpäin on sellainen käytävä jonka varassa maamme talouskasvu ja tulevaisuus monessa mielessä kyllä hyvin nojaa

eli täysi tuki tälle että asiassa nyt lopulta edetään mutta kovin verkkaisesti

itse edustaisin toki sitäkin että voisimme luopua kokonaan tästä viimeisestä valitusvaiheesta ja luottaa siihen että nämä päätökset syntyvät aiemmin säännellyssä järjestyksessä

muun muassa hannu rautkallio ja lasse lehtinen kirjassaan jos oikein muistan sen nimen kansakunnan sijaiskärsijät tätä asiaa läpi kävivät ja he tulivat siihen johtopäätökseen että neuvostoliiton vaatimus oli toissijainen ja itse asiassa kekkonen oli koko sotasyyllisyysoikeudenkäynnin käynnistävä voima

tämä on itse asiassa keskustasyntyinen mediamaksu lisättynä sosiaalisella oikeudenmukaisuudella ja siinä mielessä tämä on paljon parempi kuin se mitä lintilän työryhmä viime kaudella esitti ja itse tämän ison kuvan kyllä myös olen valmis ihan tyytyväisyydellä vastaanottamaan ja kiitosta siitä ministerille antamaan

liikenteen turvallisuusvirasto voisi katsastustehtävien ja yksittäishyväksyntöjen valvomiseksi pysäyttää siis ajoneuvon sen poistuessa katsastuksesta tai yksittäishyväksynnästä ja tarkastaa ajoneuvon uudestaan

samaan aikaan olemme uudistamassa myös perusopetuksen tuntijakoa taito ja taideaineiden ja valinnaisuuden suuntaan

arvoisa puhemies

tällä viikolla ensimmäiset valvontalennokit ryhtyivät valvomaan tuota tulitaukoa mutta samaan aikaan kuukauden ikäisen tulitauon on kerrottu rakoilleen erittäin pahasti erityisesti donetskin alueella ja sen lentokentällä

ja on arvokasta että tämä sopimus on nyt ensimmäistä kertaa tehty ei pelkästään kaupunkiseuduille vaan myös näille kasvukäytäville

eli itse haluaisin että tämä eduskunnan keskustelukaan ei olisi liian demonisoivaa kaikkea venäläistä ja kaikkia venäläisten investointeja kohtaan mutta ymmärrän ne huolet joita muun muassa edustaja hirvisaari on esille nostanut ja pidän hyvänä että tästä asiasta nyt keskustelua salissa käydään

silloin tulisimme toki siihen tilanteeseen että luovuttaisiin yhtenäisestä kierrosta joka on tällä hetkellä sidottu vaalikausiin ja vaalikausittain vaihtuvaan lautamiesjärjestelmään

liikenteen turvallisuusvirasto saisi suorittaa tarkastuksen korvauksetta kyseisessä katsastustoimipaikassa tai yksittäishyväksytyssä paikassa sen tarkastuslaitteita ja tiloja käyttäen

kun tässä puhutaan kohtuuhintaisesta asumisesta niin asumisen kohtuuhintaisuuteen vaikuttaa kyllä merkittävästi tonttien saanti niin kuin ympäristövaliokunta tässä toteaakin

se on omanlainen myös siinä että se on erittäin suosittu tällainen päiväkävijöiden kansallispuisto eli sinne tehdään lyhyitä piipahduksia ja tällaisena se on omassa paikassaan erittäin arvokas

viime ja tänä vuonna meidän hornetit ovat olleet poikkeuksellisen paljon ilmassa tunnistelentojen takia ja ne ovat syöneet osaltaan tätä koulutuslentotoimintaa

tämä järjestely toki osaltaan aiheuttaa julkisuudessakin keskustelua ovatko lautamiehet myös tietyllä tavalla poliittisesti nimitettyjä kun valintoja tehdään kuitenkin kunnallisvaalien jälkeen ja usein samoissa pöydissä

on esitetty erilaisia arvioita siitä että itä ukrainasta tulisikin tässä kriisissä tietynlainen hylkiö taloudellisesti raskas niin ukrainalle kuin toisaalta venäjällekin ja tilanne voisikin olla sellainen että ukraina olisi valmis luopumaan itä ukrainasta ja näin pystyisi lähentymään euroopan unionia tahtomallaan tavalla

toivottavasti se johtaa hyvään ja järkevään lopputulokseen niin suomalaisten kiinteistöomistamisen kuin myös suomeen kohdistuvien ulkomaalaisten investointien näkökulmasta

ei tuossa selvityksessä johon tänäänkin on viitattu niin vastaisia ja aiemmin kun tannerin jälkeläiset hakivat muutosta ja purkua näille sotasyyllisyystuomioille tultiin lopputulemaan että oikeudenkäymiskaarta tulisi muuttaa ja mahdollistaa näiden tuomioiden purku

autoa kierrätettäisiin siis useilla katsastustoimipaikoilla määräaikaiskatsastuksessa

kyllä tässä ihan oikein esille tuotiin esimerkiksi toimivat junayhteydet niin että asuminen siellä raiteenvarressa olisi jatkossa mahdollista ja työssäkäynti kaupungissa sen kautta

puolustushallinto on todennut että taisteluosastoissa mukanaolo on vahvistanut meidän oman puolustuksen toimivuutta ja ollut tärkeä osa sen kehittämisessä ja tämänkin takia näissä kannattaa mukana olla

voisi olla ihan pohdinnan arvoinen asia sekin että nämä valinnat tapahtuisivatkin jatkossa niin että ratkaiseva ei olisikaan nimittämisikä vaan että kun tietty ikä tulee täyteen joutuisi väistymään

kansallispuisto ja se on myös aivan ainutlaatuinen kansallispuisto

lähestulkoon kaikilla tässä tasaisesti tapahtuu ja ennen muuta niillä jotka asuvat yksin ja siinä mielessä tämä on erittäinkin vahvasti sosiaalisesti oikeudenmukainen ja pidän sitä hyvänä

se on ensimmäinen merialueelle syntynyt kansallispuisto erityisesti vesialueita ja merenpohjaa suojeleva kansallispuisto